ja sitten tulivat viime hallituksen aikana elyt ja avit joita sosialidemokraatit sellaisena sekavana uudistuksena vastustivat

sehän on ollut meillä euroopan unionin asioina esillä talousvaliokunnassa ja sitten sen seurauksena suuressa valiokunnassa

sen sijaan pienillä hankintayksiköillä ja pienillä yrityksillä on vaikeuksia selviytyä tarkoista muotosäännöksistä ja niiden aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta

mutta kyllähän tämä perusongelma on nyt tässä se että vaikka nämä asiat hoidetaan rahalla niin missä on se kasvu missä on se euroopan unionin maiden kasvu jolla pitää saada aikaan jotain uutta

jo pelkkinä investointeina ydinvoimahankkeella on huomattava kansantaloudellinen vaikutus puhumattakaan alueellisista vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen laajemminkin

no se on hallituksen sisäinen asia ja tämä asia on korjattu ja tässä todettu se mitkä nämä vastuukysymykset tässä ovat olleet valmistelun osalta

nyt tämä laaja elin joka tullaan käytännössä perustamaan on tietysti askel eteenpäin mutta laajuudessaan ja siksi että valvonta viime kädessä on kunkin kansallisvaltion käsissä sekään ei tule tätä kokonaisuutta ratkaisemaan

valiokunta katsoo että tältä osin ongelmat ovat niin selvästi nähtävissä että niiden poistamiseen tulee ryhtyä nopeasti

tästä seuraa nyt käytännössä se että suomen vastuut on entistä tarkemmin laskettava vaikka näitä esityksiä tulee tavattoman paljon

se oli selkeä hallinto

tähän liittyen talousvaliokunta on tuonut tämän tarpeen nostaa tavara ja palveluhankintojen ja sosiaali ja terveyspalvelujen hankintakynnysten rajoja

he ovat hoitaneet itä saksan ja nyt kysytään koko euroopan asioitten hoitamista

kun lääninhallitukset lakkautettiin niin silloin katsottiin että maakuntahallinnon pitää tulla selkeämmäksi ja korostettiin euroopan unionin tavoin maakuntien merkitystä niin kulttuurissa urheilussa kuin elinkeinotoiminnassa

ensin haitoista

merkittävät ongelmat kohdistuvat mahdolliseen ydinonnettomuuteen ja sen seurauksiin sekä lopullisesti vielä ratkaisemattomaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen

tässä suhteessa kyllä tässä pitäisi löytää myös ratkaisuja siihen mitkä ovat ne euroopan unionin ja euroopan keskuspankin ideat mitä me teemme sitten kun pitäisi saada aikaan kasvua

se mikä tässä on tärkeätä huomata on se että suomessa vakuutusyhtiöiden eli finanssitavaratalojen kokonaisuus kuuluu valvonnan piiriin mutta esimerkiksi missään muussa euroopan maassa näin ei ole vakuutuslaitokset ovat ulkopuolella ja siinä ohessa voi sanoa yleensä puolet on itäpuolella juna

mikä merkitys amerikkalaisilla luottoluoki tusorganisaatioilla on yleensäkin ollut siinä miten on arvioitu eurooppalaisten pankkien tai euroopassa toimivien amerikkalaisten pankkien tilannetta ja millä tavoin tämä on vaikuttanut dollarin ja euron väliseen suhteeseen

on ymmärrettävää että rahoitusmarkkinaosasto josta tässä on nyt kysymys on ollut erittäin suuren paineen alaisena ja siellä vielä tapahtui näitä henkilövaihdoksia

arvoisa puhemies

myös voittoa tavoittelemattomien ja rajoitetun voitonjaon yhteisöjä koskevan sääntelyn selkiyttäminen odottaa edelleen lisäselvitysten valmistumista

mutta tämä on jäänyt puolitiehen

kun peter nyberg jäi sieltä eläkkeelle niin sekin vaikutti osaltaan siihen että uusia voimia tarvittiin ja uusia voimia on nyt saadun selvityksen mukaan tänne myös tullut

ja nyt vielä sitten kun tämä elyjen ja avien työnjako on epäselvä ihmisiä on vaikea tavoittaa niin tästä on tullut tietysti joidenkin toivoma tilanne siitä että on syntynyt hässäkkä ja sehän ei voi olla julkishallinnon tehtävä

valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään järjestöjen palvelutoiminnan verotukseen liittyviä uudistustarpeita samoin parhaillaan on vireillä yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen kartoitus

ennen kaikkea hyvin muistan ainakin erään lakiesityksen sen takia että yhdistyksiä ei ollut kuultu tai jos oli kuultu niin ei otettu sitten huomioon

tämä on se yksi iso kysymys jota meidän täällä suomessa ja euroopan unionissa ja erityisesti euroopan keskuspankissa on pohdittava

tämä on tärkeä asia sen takia että ministereillä jotka joutuvat näissä kysymyksissä neuvottelemaan olisivat esitykset sellaisia kuin niiden tarvitsee olla

tavoitteena on selvittää mitkä ovat sellaisia palveluja joista on yleistä etua ja joiden tuottajalle voidaan asettaa erityinen julkinen palveluvelvoite

tässä lopussa talousvaliokunta toteaa että pidetään tärkeänä että luottoluokituksessa saavutetaan objektiivinen luotettavuus jotta niillä osaltaan luodaan vakautta rahoitusmarkkinoille ja ennaltaehkäistään finanssikriisejä tai niiden syvenemistä

tässä mielessä tässä hallinnossa on kirveellä töitä

hallitushan on nyt esimerkiksi viennin osalta ryhtynyt toimenpiteisiin että pk yritysten kohdalla ostajaakin rahoitetaan niin että ostajalla on varaa ostaa suomalaisen yrityksen tuotteita mutta nyt on vielä paremmin kuin edustaja pekkarisen aikana näin ne ajat muuttuvat ja tässä suhteessa se on tärkeä asia

mutta kysymyshän on myös sitten siitä että kansanedustajien pitää todella täällä tietää päätöksiä tehdessään mistä todella on kysymys

mutta kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat olennaisena osana yhdistykset ja se että niiden toimintaan ei pidä millään tavoin tarpeettomasti vaikuttaa vaikka tilintarkastukset ja muutkin asiat pitää olla kunnossa

valiokunta pitää selvitystä tarpeellisena ja katsoo että lisäselvitystä edellyttävät myös erilaisten kumppanuusmallien käyttömahdollisuudet jotka tulee ottaa huomioon

tämä ei poista tarvetta jatkaa tutkimustyötä valitun ratkaisun edelleen kehittämiseksi ja täysin uuden vaihtoehdon kuten syväkairauksen selvittämiseksi

selitykset ovat selityksiä ja tämän mittaluokan kysymyksissä tämä asioitten kirjoittaminen oikein ja niin että kansanedustajakin ymmärtää mistä on kysymys on virkamiesten tehtävä

olisin nyt kysynyt tästä lausuntokierroksesta sitä millä tavoin tässä on pystytty ottamaan nämä yhdistysten toiveet käytännössä huomioon niin että ennakolta ei ole tiedettävissä että eduskunnassa nousee nyt siitä ja siitä asiasta varmasti kovakin keskustelu

sitten on tämä neuvonta moninaisine huolineen

suomen kallioperä sopii tuhansien jääkausien kokemuksesta vakautensa ja yhtenäisyytensä puolesta erinomaisesti loppusijoittamiseen

mutta muutoinkin sitten yritysten viennin osalta olen aikaisemminkin kysynyt tätä kun pääministeri on ilmoittanut venäjänkin pääministerille että olemme perustaneet oikein venäjä ministeriryhmän niin millä tavoin siellä pk ja pienten yritysten asemaan aiotaan kiinnittää nyt huomiota ja millä tavoin kaikissa tilanteissa synkimpinäkin aikoina nimenomaan pk yritysten ja pienten yritysten rahoitus todella käytännössä turvattaisiin ja tämä otettaisiin myös euroopan unionin politiikassa huomioon koska suomessa pk yritysten osuus viennistä esimerkiksi saksaan verrattuna on tavattoman pieni

tässä mielessä valtiovarainministeriössä tämän kyseisen rahoitusmarkkinaosaston osalta toivotaan että voimat ja resurssit tulevaisuudessa ministeri mukaan lukien riittävät siihen että asiat tulevat oikein kirjoitetuiksi

neuvonnan tarve on kasvanut ja esimerkiksi yksikön ylläpitämien erittäin suosituiksi muodostuneiden verkkosivujen kehittämistyö edellyttää että toiminta turvataan nykyistä pidemmäksi ajaksi

on erittäin iloinen asia että hallitus on saanut tämän esityksen tänne

tätä tutkimusta samoin kuin kuparikapseleiden käyttäytymistä jatketaan edelleen

kun koko aika puhutaan siitä että hallitus ei saa mitään aikaan niin tämä on jatkoa sille strategialle joka oli aikaisemminkin

tähän mietintöön sisältyy yksi vastalause joka kohdistuu työeläkeyhtiöitten hallintoon palkkioihin ja näihin säännöksiin

arvoisa puhemies

tämä on talousvaliokunnan yhteinen kanta aikamme julkisen hankinnan haasteisiin

mutta samalla tässä nyt tulee esille se tapa millä valtiovarainvaliokunnan jaostot näitä asioita käsittelevät ja minusta tämänkin asian vaikka niitä sopimuksia nyt on ollut paljon sietäisi olla sellainen asia jota koko valiokunta käsittelisi osana harmaata taloutta ja sitä millä tavoin sitä voidaan estää

voimalaitoksen haltijat vastaavat kaikesta ydinjätehuollosta kuten käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikan rakentamisesta polttoaineen ja matala aktiivisen jätteen loppusijoittamisesta rakennusten purkamisesta ja lopuksi voimalaitospaikan maisemoinnista

tässä on minusta hyvin tuotu esille se että me tarvitsemme nimenomaan teollisuudessa ja arktisten alueitten palveluissa sitä osaamista jota meillä on mutta myös tätä yhteistyötä joka erityisesti venäjän kanssa on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle koska tämä tarvitsee myös rahaa ja ihan niin kuin pääministerikin korosti osaamista ja yritystoimintaa koko suomessa

tein oikeuskanslerille tästä lainsäätämisen tasosta viime kerralla pari kysymystä joihin hän varmaankin vastaa mutta nyt tämä ajankohtainen aihe joka oikeuskanslerin toimesta eilen tuli esille kiinnostaa tietysti meitä kansanedustajiakin

onneksi tilanne ei ole ihan niin huono kuin täällä edustaja salolainen antoi ymmärtää

ensinnäkin ministerithän antavat tämän ilmoituksen sidonnaisuuksistaan ja kuten äskeisessä puheenvuorossa sanottiin kunnallishallinnossahan tätä ei ole ei ole luottamushenkilöitten osalta eikä ole johtavien virkamiesten osalta

olisin itse jatkanut tätä keskustelua koska tänään valtioneuvosto on tehnyt näitä päätöksiä ja kysynyt sitä millä tavoin ostajan asemaa nyt meille tärkeissä vientimaissa saksassa venäjällä ja ruotsissa on parannettu verrattuna siihen tilanteeseen mikä se on ollut ja millä tavoin yrittäjien rahoitusta hoidetaan

tuli la sien käyttöpakkoa ja monia muita tällaisia säännöksiä

tämä ei ole mikään lapin asia vaan tämä on koko suomen asia ja siinä mielessä myös yliopistojen pitäisi olla näissä kysymyksissä voimakkaammin mukana kuin tällä hetkellä on tapahtunut

varmaan eivät asiantuntijat koko valiokunnan jäsenet ole kuulleet edes näitä henkilöitä jotka tässä ovat jotka ovat niitä jotka ovat tämän sopimuksen valmistaneet

entä ydinvoiman hyödyt

myös sitten silloinen talousvaliokunta edellytti että poliisijärjestyksessä ja muussa koe tetaan hillitä tätä rakettien käyttöä asutuskeskuksissa ja näin on minun käsittääkseni myös tapahtunut

kuitenkin siellä valmistellaan kaavat myös maakuntakaavat jotka sitten aikanaan tulevat ympäristöministeriöön vahvistettaviksi ja tarvittaessa sitten voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen

ei euroopan unionin tarkoitus voi olla se että ihmisten palveluja heikennetään

mutta esimerkiksi finanssivalvonta tästä puuttuu tästä puuttuu keskusrikospoliisin asiantuntemus

solidiumin osalta olisin kysynyt pystyykö nykyinen ministeri tekemään solidiumin osalta jotain että solidiumista olisi hyötyä suomalaiselle elinkeinoelämälle ja suomalaiselle työlle suomessa

euroopan unioni askartelee nyt välimeren velkaisten maitten kanssa

mutta valitettavasti tilanne on se että annettuja ohjeita ei noudateta on se sitten laki tai poliisijärjestys tai terve järki niin valitettavasti näitä tapahtuu muun muassa juuri niistä syistä joita tässä tuli esille alkoholin osuudesta

mutta kunnallishallinnossa meillä on putsaamatta tämä asia joka tämän juhantalon valtakunnanoikeuskäsittelyn jälkeen tuli ministereille ja tähän asiaan kyllä pitäisi puuttua

mutta kun kuitenkin tämän hallituksen aikana se on selvästi havaittu nyt kysynkin pääministeriltä siitä koska keskustapuolue nyt on aina pyrkinyt ajamaan sitä että maata tasapuolisesti kehitetään

sen rakentamisella ja käytöllä on merkittäviä positiivisia kansantaloudellisia ja aluepoliittisia vaikutuksia

sitten myös muutoin tämä niin kuin täällä on todettu on suhteellisen niukka kuten nämä sopimukset ovat olleet

eli meidän politiikkamme euroopan unionissa pitää olla myös sitä että me siirrämme painopistettä sieltä eteläisestä euroopasta myös tänne pohjoiseen

arvoisa puhemies

sehän ei ole yksistään eikä nimenomaankaan oikeuskanslerin asia mutta tämä on eduskunnan asia ja kulloinkin istuvan hallituksen asia että tähän todella puututaan

tämä kansaneläkelaitoksen kertomus ei minusta kun vertaa sitä aikaisempiin vuosiin ole enää menojen ja tulojen osalta niin informatiivinen kuin pitäisi

valtionrautateitten osalta on tapahtumassa tämä kehitys nyt on postipalvelujen osalta tapahtumassa tämä kehitys

se on pohjoisen etu se on suomen etu ja se on pohjoismaitten etu

pulliainen kiinnitti erittäin tärkeään asiaan huomiota

tässä yhteydessä myös pohjoismaiden neuvostolle joka nyt etsii omaa asemaansa niin kauan kuin minä muistan niin se on sitä aina etsinyt olisi nyt se työkenttä jossa sen kannattaisi tehdä maailmanpolitiikkaa

tässähän on kysymys siitä millä tavoin tämä rahoitetaan käytännössä ja tehdäänkö sama laatuvaatimus myös näille jotka saavat tähän kilpailuun osallistua onko niillä sama velvollisuus hoitaa näitä kansalaisten asioita kuin on niillä jotka joutuvat hoitamaan syrjäkyliä

tavoitteena on oltava suomalaisten ammatti ihmisten ja osaajien mahdollisimman laaja hyödyntäminen

oikeastaan kun nyt nämä sidonnaisuudet annetaan olisi mielenkiintoista tietää millä tavoin oikeuskansleri seuraa käytännössä ensinnäkin sitä onko sellaisista luottamustehtävistä erottu jotka maakuntien tai muuten valtion rahan näkökulmasta ovat sellaisia että ministerin ainakin pitää siinä tilanteessa jäävätä itsensä jos hän edelleen on näitten elimien hallinnossa mukana ja se minusta ainakin on yleisohjeena annettu että näistä pitää erota ovat ne sitten raha automaattiyhdistyksen hallintoon liittyviä yhteisöjä tai veikkauksen yhteisöjä tai sitten maakuntahallintoa tai kunnallista hallintoa joissa ministerin objektiivisuus saattaa käytännössä vaarantua

arvoisa puhemies

olen kaikissa niissä eurooppalaisissa kokouksissa missä olen ollut paikalla tämän sanonut ja kaikki nyökyttelevät päätään että näin pitäisi tehdä muun muassa prahassa tämän nykyisen puheenjohtajamaan ruotsin edustajat mutta epäilenpä ettei ruotsikaan ole näin tehnyt

tämä kokonaisuus on todella todella tärkeä ja siinä mielessä vielä korostan lopuksi näitä infrahankkeita

miksi sitä pitää tällä tavoin siirtää ilman että se kirjautuu johonkin niin että joku voi katsoa mihin se raha on mennyt ja kenen hyväksi

tässä suhteessa ei voida synnyttää tilannetta jossa tämä kermankuorinta tapahtuu niin että suurten painotalojen materiaali jaetaan täällä etelä suomessa ja syrjäkylät jäävät ilman

he ansaitsevat normaalityötä normaalilla palkalla

nimenomaan näissä koko maata koko maakuntaa tai kuntia tai myös sosiaali ja terveysalaa koskevissa uudistuksissa pitäisi tehdä se valmistelu sillä tavoin että siinä kaikki pääsevät siihen valmisteluun mukaan kaikki poliittiset puolueet jotka eduskunnassa ovat ja tämän minusta pitäisi tulla pohjaksi

suomen pitäisi itse päästä yhteisymmärrykseen siitä mitä rautateitä rakennamme mitä moottoriteitä rakennamme ja mitä teemme näitten jäämeri yhteyksien kanssa

tässä suhteessa niin sosiaali ja terveysala kulttuuri liikunta kuin sitten myös vientiteollisuuteen ja vientiin liittyvät alat ovat sellaisia joissa työharjoittelu tai opiskelupaikka tai muu on tärkeä

fennovoiman osalta eduskunta saa näin hyväksyttäväkseen tai hylättäväkseen myöhemmin valittavan ratkaisun jonka teolle periaatepäätöksessä on asetettu tiukat aikataulut

kun siihen ei sisälly arvonlisäveroa kuten muuhun tavaranvaihtoon tai palvelusten vaihtoon niin raha on tässäkin erilaisessa asemassa ja vielä sitten valtiot verovähennyksin tukevat velkaantumista

herra puhemies

sama koskee saksaa sama koskee ranskaa ja me olemme tässä nyt aika tavalla avainasemassa

sitten tästä indeksistä joka on todella tärkeä se että eläkkeitten ostovoima säilyy ja se on nyt hyvä että eläkeläisjärjestöjä kuullaan ja toivon että myös heidän mielipiteensä otetaan tässä käytännössä huomioon

elinkeinoministeriö toimitti eduskunnan päätöksen mukaisesti selvityksen siitä millä tavoin meidän vientiämme voitaisiin rahallisesti toisella tavoin tukea kuin tällä hetkellä ja mitkä ovat ne eri toimet

mietinnössä on tuotu esille laajaan asiantuntijakuulemiseen perustuen kaikkien hankkeiden osalta edelleen selvitettäviä kysymyksiä

onneksi voi sanoa meidän nykyisenkin hallituksemme ministerit tässä asiassa ovat jonkin verran olleet terhakkaampia kuin monissa muissa asioissa

mutta joka tapauksessa jos halutaan että tuloverotuksen ja muun verotuksen lisäksi saadaan oikeudenmukaista verotusta silloin tämä verotus pitäisi myös ottaa mukaan ja myös sitten ne rahat jotka ovat täysin verotuksen ulkopuolella ja kaiken valvonnan ulkopuolella

tässä mielessä tämän asian purkaminen nyt niin että huonon ely ja avi järjestelmän korjaamiseksi perustetaan tänne helsinkiin joku ammatti

mutta tämä vakuutuspuoli ei ole tullut kataisenkaan esityksissä sillä tavoin esille että olisi voinut sanoa että suomi esittää että finanssivalvonnan esimerkkiä noudattaen vakuutuspuoli olisi mukana

hallitus tekee kovasti selvityksiä mutta ihan tämän nuorisotyöttömyydenkin näkökulmasta nuoret tarvitsevat normaaleja mielenkiintoisia tehtäviä ja tämä vientipuoli niitä tarjoaisi

täällä valtuutettujen puheenjohtaja toi esille tämän heinolan reuman tilanteen ja sen surullisen kohtalon toimintavuoden aikana sietää sitä kyllä nimenomaan näitten potilaitten näkökulmasta seuratakin

se miten valtioneuvoston istunnossa tai sitä ennen pystyy seuraamaan tätä tilannetta on se asia johon nämä sidonnaisuusilmoitukset on tarkoitettu mutta se ei poista tietenkään sitä suomalaisen oikeuskäytännön ja oikeudenmukaisuuden periaatetta että jokainen meistä itse huolehtii siitä että hän jäävää itsensä tilanteessa jossa hän kokee että hänen objektiivisuutensa saattaa vaarantua tai hän on asiaan tai henkilöön sellaisessa suhteessa että hänen on jäävättävä itsensä

mitä elinkeinoministeriö aikoo tämän rahoitusjärjestelmän osalta tehdä että todella käytännössä tapahtuisi jotain koska viennin romahtamisestahan tässä koko ajan keskustellaan ja sen aiheuttamista ongelmista

tässä suhteessa suomi voisi näyttää esimerkkiä mutta kuten täällä ainakin kahdessa puheenvuorossa tuotiin esille suomi näyttää erittäin huonoa esimerkkiä hallintarekisterilainsäädännöllä

arvoisa puhemies

kiinnitän huomiota pariin asiaan

ensiksi tämä ikuisuuskysymys siitä miten hyvin lait tehdään valtioneuvoston piirissä ja millä tavoin esimerkiksi euroopan unionin asiat tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi niin että suomi voi ottaa kantaa hyvissä ajoin ennen kuin ollaan siinä tilanteessa että asialle ei enää voida käytännössä tehdä mitään

tässä mielessä sen hallinnon vain pitää olla sellainen että se tuo tätä tasa arvoisuutta myös näissä hallinnollisissa asioissa nimenomaan esimerkiksi elinkeinotoiminnassa joka on jäänyt selkeästi nyt näinä vuosina varjoon

ja jos ministeri töllin puhetta tänään talousvaliokunnassa oikein kuulin ja ymmärsin niin hallitus on tuomassa hallintorekisterilain muutoksen jossa vielä lisää väljennetään tätä porvareitten rahaliikennettä ja tehdään se sellaiseksi ettei vaan nyt kukaan kateuttaan näe että tuolla on noin ja noin paljon rahaa mitä se on nyt taas siirtänyt tai tuo omistaa noin ja noin paljon

sen käytännön toteutuksessa on paljon sellaista mikä vaatii korjausta ja tämä tarkastelu voisi myös lähteä kansaneläkelaitoksen sisältä niin että siellä tuotaisiin näitä epäkohtia selkeästi esille ja uuden hallituksen yksi tärkeitä tehtäviä on tämä asia korjata

tässähän on kysymys siitä miten suomalainen veronmaksaja osallistuu tähän euroalueen rahoittamiseen

tämä keskustelu joka tässä on nyt käytännössä alkanut on erittäin tervetullut ja meidän kansanedustajien ja myös meidän jotka olemme kunnallishallinnossa mukana on huolehdittava siitä että tässä tapahtuu selkeä parannus koska se on ainoa tapa jolla tätä poliittista luottamusta saadaan suomessa aikaan

ei täällä eduskunnassa ei valtioneuvoston piirissä ei maakunnissa eikä kunnissa ja tämä on se yksi suuri puute ja kaikki kuitenkin tietävät sen että yksi syy on siinä kun vienti ei vedä

nythän oikein on kansanedustajille tullut ainakin minulle tuli sellainen kysely mitä pitäisi tehdä ja siihen kyllä hyvin voimaperäisestikin vastasin

mutta kun puhutaan avoimuudesta ja siitä että pitäisi pystyä estämään finanssikriisit silloin meillä pitää olla tietoa siitä miten raha kulkee ihan samalla tavoin kuin meillä on tietoa siitä millä tavoin muut tavarat ja palvelukset kulkevat

arvoisa puhemies

toisin sanoen tämä varainsiirtovero on yksi asia mutta sitten on nimenomaan se mitä täällä edustaja toi esille että meillä nettikauppa ja muu nakertaa tätä arvonlisäveroa joka on kuitenkin valtion budjetissa erittäin merkittävä tulonlähde

kysymyshän on siitä että virka ajalla valtioneuvoston virkamiehet eri ministeriöissä keskenään tai yksin kuulematta asiantuntijoita ympäri suomea monessakaan asiassa tekevät koko kansaa koskevia lakiesityksiä ja ajattelevat sitten että kyllä ne tuolla eduskunnassa nämä korjaavat